olennainen kysymys tässä asiassa on se että heikentäisikö aloitteen mukainen lakimuutos läpi mennessään abortin saatavuutta ja uskon että näin valitettavasti tulisi tapahtumaan

maissa joissa omantunnonvapaus on käytössä on todettu että abortin saatavuus on monin paikoin vaikeutunut

iso kysymys on myös se miten tämä vakaumus määriteltäisiin ja mikä laskettaisiin hyväksyttäväksi vakaumukseksi kieltäytyä

arvoisa puhemies

hyvää on se että se on todella vauhdittanut tuulivoimarakentamista ja tuulivoima alan kehittämistä suomessa ja myös tuulivoimarakentamisen ohjaus on kehittynyt eteenpäin

tariffin käyttöönottotilanteessa sähkön hinnan arveltiin nousevan paljon mitä ei sitten tapahtunutkaan joten valtion maksettavaksi jäänyt erotus markkinahinnan ja takuuhinnan välillä on ollut odotettua suurempi

lisäksi tuulivoimaloiden tehot ja tuotot ovat kehittyneet näiden vuosien aikana huimasti ja tästä on seurannut se että tuulivoimayhtiöt tekevät nyt ylisuuria voittoja

vaikka syöttötariffi ei todellakaan ole järjestelmänä täydellinen on valitettavaa että koko tuulivoima energiantuotantomuotona on joutunut ylimitoitetun tariffin takia laajojen syytösten epäluulojen ja väärinkäsityksien kohteeksi

se on puhdas teknologia jolla on myös valtavat maailmanmarkkinat joista suomalaiset yritykset toivottavasti pääsevät hyötymään kun kotimarkkinat ovat kunnossa

täällä on tänään käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja ja muutamia hieman ympäripyöreämpiä puheenvuoroja mutta minusta on tärkeää sanoa ja tunnustaa että rasismi ei ole mitenkään välttämätön ilmiö monikulttuurisessa yhteiskunnassa

on siis selvää että tuulivoiman tukijärjestelmää on muutettava

aivan kuten edustaja razmyar aluksi totesi yksikään lapsi ei synny rasistiksi vaan rasistiksi voi myöhemmin kasvaa joten siitä voi myös kasvaa pois

energiainvestoinnit ovat pitkäjänteistä toimintaa joten liiketoimintaympäristön on oltava vakaa ja ennustettava jotta toimijat uskaltavat investoida

arvoisa puhemies

jotta me voimme ottaa sen tarvittavan vihreän loikan tässä yhteiskunnassa ja päästä käyttämään yhä enemmän uusiutuvia energiajärjestelmiä me tarvitsemme uusiutuvan energian tukijärjestelmiä ja niiden pitää olla vakaita ja niitä ei saa peukaloida joka hallituskausi

erittäin tärkeää on tänä päivänä se että me emme turru rasismiin ja vihapuheisiin vaan me kaikki avaamme aina suumme ja teemme tekoja rasismia vastaan

tässä tilanteessa tarvitaan työllisyyden hoitoon keskittyviä lisätalousarviotoimia

arvon puhemies

täytyy kyllä ville vähämäkeä onnitella päivän epä älyllisimmästä argumentista että kuten ville tiedät niin puolueen talous on kuin kotitalous eli tuloihin pitää menot sopeuttaa

olisi järkevää että nyt kiintiön ulkopuolelle jäävät sisällä olevat hankehakemukset laitettaisiin jonoon ja vapautuvaa kiintiötä jaettaisiin seuraaville jonossa oleville hakemuksille

ihmisten työttömyys pitkittyy syrjäytymisriski kasvaa ja valtio maksaa kohoavia työttömyysturvamenoja

tällä saataisiin myös tällä siirtymäajalla hankkeita eteenpäin

kunnat ovat liemessä kun ne joutuvat maksamaan valtiolle niin sanottua työttömyyssakkoa pitkäaikaistyöttömistä eli kuntaosuutta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta

mutta jotta tämä syöttötariffin alasajo ei aiheuttaisi katkosta tuulivoiman rakentamiseen ja alan kehitykseen pitäisi uusi uusiutuvien energioiden tukijärjestelmä saada käyttöön mahdollisimman pian

se on eri asia

työttömyyssakon idea on aktivoida kuntia työllisyyden hoitoon mutta kunnat eivät yksinään kykene paljoakaan tekemään työttömyyden vähentämiseksi varsinkin kun uusia palkkatukijaksoja ei voida myöntää

valtiontaloudessa on paljon enemmän liikkumavaraa ja valtioiden elinkaari on käytännössä loputon ja voidaan tehdä järkevää suhdannepolitiikkaa

me emme halua velkaantua vasemmistoliittona itsetarkoituksellisesti tietenkään vaan haluamme että suomeen saadaan työtä

pitäisikin riittävien määrärahojen turvaamisen lisäksi miettiä sitä onko vastuun ja rahoituksen jako kuntien ja valtion välillä tässä työllisyyden hoidossa tällä hetkellä toimiva

varteenotettava vaihtoehto uudeksi uusiutuvien energioiden tukijärjestelmäksi olisi teknologianeutraali kilpailutusmenettely jossa olisi omat korinsa kehittyneille ja vasta kehitysvaiheessa oleville uusiutuville energiamuodoille

elvyttävällä talouspolitiikalla voidaan luoda kysyntää joka luo työtä ja kasvua

tämän järjestelmän kustannukset voisivat olla ennustettavampia kuin syöttötariffilla ja se voisi puskea eteenpäin ja lisätä uusiutuvan energian tuotantoa teknologianeutraalisti

tarvitaan aktiivista otetta ja uutta ajattelua ja toivoisin että esimerkiksi kuntien valtiolle maksamat työttömyyssakkorahat voitaisiin kanavoida takaisin alueelle te toimistolle palkkatukityöllistämiseen

eli haluamme järkevää ja työllistävää suhdannepolitiikkaa ja sitä kautta sitten saadaan maksettua myös ne velat pois

nyt kun pitkäaikaistyöttömyys kasvaa niin nämä kuntien maksamat työttömyyssakkorahat myös kasvavat ja toivoisin että avoimuutta tällaiselle uudelle rahojen siirtämiselle momentilta toiselle olisi

kun palkkatukiin varatut rahat ovat loppu niin pelkona on se että aletaan käyttää työttömien kannalta huonompia aktivointitoimenpiteitä kuten väärin käytettyjä työkokeiluja ja kuntouttavan työtoiminnan jaksoja jotka väärin käytettyinä pahimmillaan tarkoittavat työttömän kannalta niin sanotusti oikean työn tekemistä ilman palkkaa ja työttömien pakottaminen palkattomaan työhön ei kyllä mielestäni ole oikein

ja kun ministeri rehn on täällä paikalla niin olisi hienoa jos voisi kuulla hieman tästä miten tätä uutta uusiutuvien energioiden tukijärjestelmää ollaan rakentamassa ja millä aikataululla

hallituksen pitäisikin tuoda eduskunnalle esitys lisäbudjetista työllisyyden hoidon määrärahojen lisäämiseksi koska yhteiskunnan kannalta työllisyyden hoitaminen ja palkkatukityöllistäminen on kannattavaa

toivonkin että otetaan järki käteen ja tuodaan lisätalousarvio ja toivon ettei meidän enää tässä salissa tarvitsisi käsitellä lisätalousarvioita joissa puututaan tähän seuraukseen eli työttömyysturvamenojen kasvuun vaan voita enemmänkin enemmänkin totta ettei puututa seurauksia voitaisiin puuttua syyhyn eli työttömyyteen

on muistettava että me maksamme näitä työttömyyden kustannuksia monelta eri momentilta ja valtiontalous olisi aika lailla tasapainossa jos työllisyys saataisiin hallintaan

minun mielestäni meidän pitäisi saada laaja tietopaketti konkurssipesän tilanteesta jotta me osaisimme arvioida tarvittavat jatkotoimenpiteet ja lisämäärärahatarpeet

mikäli kaivos voidaan saada toimimaan kannattavasti ympäristön reunaehtojen puitteissa kannattaa tarvittavat toimet tehdä ja kannattaa lisämääräraha antaa

kaivokseen on jo tehty valtavat investoinnit ja iso ympäristöalue on kärsinyt joten kaivoksen toiminnan jatko pitää yrittää turvata jos mahdollista ja on muistettava että talvivaaralla on iso työllistävä vaikutus kainuun alueella

ei ole kuitenkaan mitään järkeä pumpata jatkuvasti lisää veronmaksajien rahaa kaivosyhtiöön mikäli ei ole realistisia näköaloja siitä että tuotantoprosessi voidaan saada toimimaan ja yhtiö kannattamaan ympäristön reunaehtojen puitteissa

haluaisinkin kysyä paikalla olevilta ministereiltä

onko eduskunnalle saatavilla lisätietoa tästä kaivoksen tämänhetkisestä tilanteesta päätöksenteon tueksi

rahoituksen vähentyminen ja voimakas painottuminen yritysvetoiseen rahoitukseen nostaa suomen kehityspolitiikan läpileikkaavat painopisteet entistä tärkeämmiksi ja nämä periaatteet koskevat myös yritysvetoista rahoitusta

ajankohtainen esimerkki yritysvetoisen rahoituksen haasteista on tämä finnfundin rahoittama patohanke hondurasissa

finnfund onneksi jäädytti rahoituksen hankkeelle kun patohanketta vastustaneet lenca alkuperäiskansaan kuuluneet aktivistit berta caceres ja nelson garcia murhattiin

tämä finnfundin päätös oli aivan oikea sillä ihmisoikeusloukkaukset ja murhat eivät kuulu suomen kehityspolitiikkaan mutta nämä hondurasin tapahtumat pakottavat laajemminkin pohtimaan sitä missä miten kenen kanssa ja millä kriteereillä yritysvetoisia hankkeita ja kehityspolitiikkaa yleisesti toteutetaan ja miten niitä valvotaan

nyt käsittelyssä olevan selonteon mukaan suomen kehityspolitiikan ensimmäinen päätavoite on naisten ja tyttöjen aseman parantaminen ja tämä on aivan oikein

usein humanitäärisessä avussa ja kriisitilanteessa muut asiat nousevat kuitenkin tärkeämmiksi ja seksuaali ja lisääntymisterveys ja oikeudet unohtuvat

arvoisa puhemies

käsittelyssä on käytännössä sama asia mikä on linjattu hallitusohjelmassa eli vähittäiskaupan ja partureiden aukioloaikoja säätelevän liikeaikalain kumoaminen

arvoisa puhemies

esitetyllä lainmuutoksella suomalaiset finanssilaitokset velvoitetaan selvittämään nykyistä laajemmin asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio ja toimittamaan näiden verotusta koskevia tulo ja varallisuustietoja verohallinnolle

naisten ja tyttöjen aseman parantamisen sekä seksuaali ja lisääntymisterveyden huomioimisen tulisi näkyä suomen antamassa humanitaarisessa avussa ja sen kohdentumisessa

ehdotetut muutokset mahdollistavat laajamittaisen verotettavia tuloja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisen suomen ja muiden valtioiden kanssa

parturi kampaajilla jotka ovat yleensä yksityis yrittäjiä pitäisi olla vapaus päättää yritystensä aukioloista ja esimerkiksi itsenäisyyspäivänä pitäisi saada kammata juhlijoita ilman kalliita ja hankalia erityislupia

arvoisa puhemies

automaattisen tietojenvaihdon avulla suomi saisi suomessa asuvien henkilöiden verotukseen vaikuttavia tietoja näiden ulkomailla olevista varoista ja niiden tuotoista

seurauksena verohallinnon tietoon voi siten tulla tuloja jotka ovat aiemmin jääneet verottamatta ja näin valtiolle voidaan saada lisää rahaa kassaan hyvinvointipalveluiden rahoittamiseen

päivittäistavarakaupassa työskentelee todella paljon ihmisiä ja ruokakauppasektorin aukiolot ja liikeverkko vaikuttavat suuresti koko yhteiskuntaan muihinkin aloihin ja laajoihin ihmisjoukkoihin

mikäli ilta pyhä ja viikonlopputyö lisääntyvät päivittäistavarakaupassa aukioloaikojen vapauttamisen myötä on sillä kerrannaisvaikutuksia myös muille aloille ja yhteiskunnan sektoreille

ilmastorahoituksella on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa ja erityisesti kehitysmaiden mahdollisuuksissa sopeutua ja haluaisinkin kysyä ministeriltä

seuraavina askelina verotuksen avoimuuden suuntaan pitäisi olla yritysten veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun suitsimiseksi asetettavat rajoitukset konsernin sisäisten lainojen koroille siirtohinnoitteluun puuttumiseksi sekä maakohtaisen veroraportoinnin käyttöönotto

arvoisa puhemies

vaikka kehitysyhteistyömäärärahat on leikattu aivan liian pieniksi on silti paljon asioita mitä suomi voi tehdä kehittyvien maiden tukemiseksi

maakohtaisen kirjanpidon vaatimus pakottaisi monikansalliset yritykset näyttämään avoimesti missä maassa tulos syntyy ja mihin maahan verot maksetaan

tämä johtaa hyvin todennäköisesti asioinnin siirtymiseen pienistä lähikaupoista suuriin peltomarketteihin mikä johtanee lähikauppaverkon harvenemiseen

suomen ja muiden länsimaiden pitäisikin toimia aktiivisesti jotta veroparatiisit saataisiin suljettua ja myös kansainvälisen kaupan rakenteet täytyy muuttaa oikeudenmukaisiksi kehitysmaiden näkökulmasta

mutta haluaisinkin tietää paikalla olevilta hallituspuolueiden edustajilta mikä hallituksen kanta on nyt maakohtaiseen kirjanpitoon kun muu maailma ottaa askelia kohti avoimuutta ja reilua verotusta

suomi voisi myös jakaa arvokasta osaamista verotusjärjestelmistä sillä mikään yhteiskunta ei voi kehittyä ja toimia ilman luotettavaa hallintoa

näin hyvin todennäköisesti käy että lähikauppojen määrä vähenee jos ostovoima ei kasva samaan aikaan sillä jostainhan suurten kauppojen jatkettavien aukioloaikojen asiointi on todennäköisesti pois

lisäksi suomen tulee kaikessa kansainvälisessä toiminnassa tukea rauhaa sekä konfliktien ratkaisua ja ennaltaehkäisyä nimittäin kehitystä ei voi olla ilman rauhaa

selkeää tarvetta esitetylle lain kumoamiselle ei ole

kuluttajat ovat tutkimuksen mukaan pääosin tyytyväisiä kaupan aukioloaikoihin

ennen kuin hallitus tuo oman esityksensä liikeaikalain kumoamisesta eduskuntaan toivon vilpittömästi että lain kumoamisen mahdollisista vaikutuksista tehdään huolellinen vaikutusten ennakkoarviointi eikä mennä perä edellä puuhun

tämä asia ei ole mitenkään helppo eikä yksiselitteinen ja tässä joudutaan puntaroimaan erilaisia riskejä ja näkökulmia toisiaan vastaan

vaikutusarviointi tulisi tehdä ainakin kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen vaikutuksista päivähoidon kysyntään ja kuntien menoihin verotuloihin lähikauppaverkkoon ja lähipalveluihin työntekijöihin ja työllisyyteen liikenteeseen ja ympäristöön sekä muihin aloihin vaikuttaviin kerrannaisvaikutuksiin

mutta kyllä tämä synnytysmatkojen piteneminen on minun arvioni mukaan turvallisuusriski erityisesti tuolla pohjoisessa

lopuksi haluan kiittää edustaja mäkelää joka toi esille pienpanimoiden ulosmyyntioikeuden helpottamisen jota kannatan kyllä ajatuksena lämpimästi

tässä on sanottu että matkasynnytykset ovat kasvaneet etelässä mutta jos esimerkiksi alueelta länsipohjakajaanioulaskangas loppuisivat synnytykset niin on melko selvää että matkasynnytykset tulisivat pohjois suomessa kasvamaan

ja sitten edustaja sarkkinen on arvoisa puhemies

niinpä toistan sen

ministeri totesi myös että tämä hallitus ei tee sellaisia tasesiirtoja jotka heikentävät luontoarvoja mutta nyt avataan ovi kuitenkin sille että joku seuraava hallitus näin tekee ja mielestäni tämä on aito huoli

ja kansalaiskeskustelussa näitä turhia ja ylimitoitettuja pelkoja ja uhkakuvia on ollut liikkeellä olen itsekin niitä pyrkinyt korjaamaan mutta kyllä huoli yhtiöittämisestä ja luonto ja virkistysalueiden säilymisestä on aivan aito

metsäliiketoiminnan erottaminen muusta konsernista myös pirstoo metsähallitusta ja pelkona on että talousintressit dominoivat osakeyhtiön toiminnassa muita intressejä

suomi on turvallinen ja hyvä maa asua ja meidän täytyy pitää huolta siitä että joka puolella suomea apua saa silloin kun tarve on suurin ja poliisi on saatavilla myös syrjäseuduilla

mutta turvallisuutta ei kuitenkaan luoda vain poliiseilla niin kuin täällä on todettu vaan turvallisuus syntyy pitkälti kansalaisten hyvinvoinnista ja yhteiskunnallisesta luottamuksesta

hallituksen köyhyyttä ja eriarvoisuutta lisäävä leikkauspolitiikka nuorten syrjäyttäminen ja siitä aiheutuva yhteiskunnan jakaantuminen ovat kyllä merkittäviä sisäistä turvallisuutta uhkaavia tekijöitä

miten ministeri näkee sen miten erityisesti nuorilta leikkaaminen koulutuksesta leikkaaminen nuorisotakuusta leikkaaminen ja sosiaaliturvasta leikkaaminen vaikuttavat pitkällä tähtäimellä suomen sisäiseen turvallisuuteen ja tuleeko se lisäämään eriarvoisuutta ja yhteiskunnallisia vastakkainasetteluita

arvoisa puhemies

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ehdottaa tällä lakialoitteella määriteltäväksi sen mikä on kohtuullinen sähkön siirtohinnan vuosikorotustason enimmäismäärä

jätimme lakiesityksen ennen kuin meillä oli tieto siitä että ministeri rehn lupasi puuttua asiaan ja teki esityksen lakiesityksemme mukaisista rajoituksista sähkön siirtohintojen korotukseen tai ministeri lupasi tuoda tällaisen esityksen eduskuntaan